on erittäin hyvä tietää että eurovaaliehdokas ja puoluejohtaja timo soini kannattaa sellaista mallia joka on käytännössä esimerkiksi irlannissa ja maltalla missä abortti kielletään joka kuitenkin johtaa laittomiin abortteihin ja sitä kautta myös äidille itselleen ja mahdollisesti lapselle aiheutettuihin haittoihin jos tässä epäonnistutaan

nyt sitten ymmärrän niin että jos tätä linjaa noudatetaan niin se laki joka meillä tänään on tässä käsillä merkitsisi sitä että täällä olisi sellaisia kahdeksan vuoden enimmäisrangaistuksia naiselle joka tekee abortin

on erittäin hyvä tietää mitä perussuomalaisten puheenjohtaja tähänkin maahan tähän pohjoismaiseen oikeusajatteluun haluaa

tätäkin kaikkea kovasti mielestäni helpottaisi jos otettaisiin käyttöön se ehdotus jonka tein vihreiden eduskuntaryhmän nimissä eli tässä salissa käytäisiin enemmän julkista keskustelua eu asioista

olisi mielenkiintoista tietää voitaisiinko suuren valiokunnan puitteissa puheenjohtaja tuomioja kehittää näitä menettelytapoja niin ettei tarvitsisi sitten ihmetellä että kukaan ei tiedä mitään

minä ehdottaisin nyt näin olen tästä myös edustaja pekkarisen kanssa vähän keskustellut että jos eduskunta toivoo niin minulle sopisi erittäin hyvin että käymme vaikka ajankohtaiskeskustelun omistajaohjauspolitiikasta koska näitä kysymyksiä on hyvin paljon

viime viikolla aloitimme keskustelua ylimmän johdon palkitsemisesta mutta nyt tämä tunti joka on varattu ulkoministeriön pääluokalle ei mitenkään riitä näiden laajojen kysymysten kattamiseen

edustan tässä siis sitä vastaanottavaa tahoa joka ei ole sen enempää osallistunut tämän asian liikkeellepanemiseen eikä valmistelemiseen paitsi että omistajaohjausosastolla on saatu aikaan se että tälle perustettavalle yhtiölle siirtyy valtion budjetista rahaa ja tietty pääoma jotta se pääsee alkuun

nyt tietysti kuuntelen hyvin kiinnostuneena edustajien mielipiteitä siitä miten te olisitte tämän asian järjestäneet ja kysytäänpä todellakin oliko jhln vaihtoehto todellinen

toisaalta myöskin muut edustajat ovat korostaneet sitä että kehitysyhteistyön rinnalle pitäisi ottaa yhä enemmän sitä että edistetään ihmisten mahdollisuuksia luoda elinkeinoja kaupankäynnin keinoin kaupan esteitä madaltamalla ja näitäkin ajatuksia myös esimerkiksi edustaja eerola esitti

niin mielelläni kuin olisin itse tämän vastaanottavan tahon edustajana nähnyt että se oli todellinen niin siinä oli kuitenkin yksi vakava puute ja se oli se että hyvin todennäköisesti näin kilpaillulla alalla olisi syntynyt tilanne että olisi entisestään syntynyt lisää kustannuksia koska siinähän ajatus oli se että vaikka toisaalta tätä henkilöstön suoja aikaa haluttiin lyhentää neljästä vuodesta kolmeen vuoteen niin sitten kuitenkin haluttiin että samat nyt voimassa olevat ehdot joilla työntekijät tällä hetkellä toimivat koskisivat uusia ja vanhoja

minä sanoisin että nämä eivät ole vastakkaisia mutta meidän täytyy rakentaa polkuja tämmöisestä lahjamuotoisesta avusta jolla edistetään ihmisten perustarpeiden tyydyttämistä puhtaan veden saantia köyhyyden vähentämistä ja tämäntyyppisiä asioita siihen että heillä on mahdollisuus luoda elinkeinoja ja syntyy työpaikkoja

vaikka nyt sitten pitkästä aikaa taas nämä kauppa ja kehitys ovat eri ministerien vastuulla niin me olemme miettineet todella paljon käytännössä sitä kuinka näitä polkuja voidaan luoda ja olemme jopa tehneet sitten yhteisen matkan afrikkaan sambiaan ja tansaniaan missä näitä mahdollisuuksia pohdittiin suomalaisten yritysten ja myös muuten kansalaisjärjestöjen kanssa

arvoisa puhemies

nyt valtiovarainministeri joka varmasti mielellään olisi nähnyt tämän vaihtoehdon toteutuvan ei luvannut että valtion budjetista voidaan siirtää sitä rahaa koska ymmärrätte hyvin että valtion sataprosenttisesti omistamassa yhtiössä tähän pääomittamiseen ja tappion kattamiseen ei ole kovin monta tulolähdettä

tarkoituksena on että lautamiesjärjestelmää uudistetaan siten että lautamiesten käyttöalaa rikosasioissa supistetaan ja yhden tuomarin toimivaltuuksia rikosasioissa samalla laajennetaan

myös otetaan uutena käyttöön kolmen lainoppineen tuomarin kokoonpano rikosasioissa mutta riita asioissa lautamieskokoonpano ei enää jatkossa olisi mahdollinen

voitte varmasti itse tarkistaa valtiovarainministeri urpilaiselta tämän tilanteen olisiko hän sittenkin valmis siihen että tämmöistä hyvin todennäköisesti kaikkien arvioiden mukaan syntyvää alijäämää sitten katettaisiin valtion budjetista jolloin minä sanoisin että jos eduskunta haluaa nyt tätä kunnolla tarkistaa niin silloin varmaan ne vaihtoehdot ovat yhtiöittäminen tai sitten se että ei yhtiöitetä

voidaan myöskin luoda exit strategioita niin kuin edustaja zyskowicz vietnamin edustaja zyskowicz koska te aina otatte esille tämän vietnamin niin minä haluaisin että kuuntelette ihan hetken aikaa

tähän lakiesitykseen sisältyy aika vähän varsinaisia pykälämuutoksia mutta se on periaatteelliselta kannalta merkittävä esitys

arvoisa puhemies

meillä on nyt tilanne se että vietnamin apua ollaan ajamassa alas

vietnamista on tullut alemman keskitulon maa

arvoisa puhemies

vahvistan nyt vielä sen että vihreiden tulkinta tälle strategialle on se että tämä on erinomainen tiekartta kohti energiatehokkuutta energiansäästöä uusiutuvia energialähteitä

joo siis ongelma on se että jos tätä katsoo miesvaltaisten ja naisvaltaisten alojen epäsuhdan näkökulmasta niin kyllä se on totta että meritaito on valtion omisteinen yhtiö jossa yhtiöittäminen henkilöstön näkökulmasta tehtiin toisella tavalla

ja me uskomme että nämä tavoitteet ovat toteutettavissa yli sen mitä tässä strategiassa nyt kerrotaan

on kuitenkin yksi iso ero ja minä pyydän että otatte tämän huomioon ja se on se että mikäli leijona catering tai muuten edustaja niinistö leijona ateriat ei ole yhtään hassumpi nimi tämä yhtiö perustetaan hallituksen esityksen mukaisesti niin elintarvikehuolto ja näin

tää sissien elintarvikehuolto tämä ruokapalvelujen tuottaminen on varsin kilpailtu ala ja se tässä nyt onkin se ongelma

sen takia suomi myöskin esimerkiksi edistää kaikessa korruptionvastaista toimintaa ja pyrkii kehittämään eri kumppanimaiden verohallintoa että ne voivat kerätä omia veroja että ne voivat pitää omien kansalaistensa hyvinvoinnista huolta